keskustelua ei syntynyt

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

juuri tätä ollaan nyt miettimässä siten että miten tää lainsäädäntö koska siihen on luvattu erillinen lainsäädäntö niin juuri tämän sisältöä tällä hetkellä mietitään ja me tulemme antamaan siitä kyllä ihan lainsäädäntöä kunhan katsotaan miten tämä soten järjestäminen tässä etenee

asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

selvityksistä täällä kysyttiin ja meillähän tällä hetkellä parisataa kuntaa on joko selvittänyt tai on selvityksen alaisena

asia

pienten kuntien asemasta toteaisin sen että olen aivan samaa mieltä että ei suuri ole aina kaunista jotkut asiat hoituvat hyvin pienessä kunnassa mutta sitten meidän pitää miettiä sitä tulevaisuutta

keskustelua eusta

asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

asia

pienten kuntien täytyy tehdä ainakin valtavasti yhteistyötä ja nämä yhteistyöhallintorakenteet ovat sitten aina aika monimutkaisia ja sitten ei aina sen pienen kunnan ääni siinä kuulu

asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

siitä syystä minä itse kannatan vahvoja peruskuntia mutta ellei niitä sitten tule niin mahdollisimman paljon sitten tällaista vähähallintoista yhteistyötä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

sitten puhujalistaan

täällä edustaja sarkomaa peräänkuulutti läpinäkyvyyttä kustannusarviota ja yleensäkin sitä että meillä olisivat kustannukset tiedossa

minä olen samaa mieltä että substanssiministeriössä pitää olla parempi hallinta näistä kustannuksista kun se liittyy esimerkiksi potilaitten liikkuvuuteen

asia

jotta me voimme ihan oikeasti saada kestävyysvajeeseen taklausta sillä soten järjestämisellä niin meidän pitää todella tietää kustannuksista ja monituottajamallin hyödyistä jotta me voimme hyödyntää esimerkiksi yksityistä palveluntuottajaa tai järjestöä

asia

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

tuossa peräänkuulutin kuntaliiton roolia sen kertomisessa mitä kuntien tehtäviä ja velvoitteita voisi vähentää

asia

olen pahoillani siitä jos se oli huono pyyntö

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

me olemme aika vakavassa tilanteessa suomessa meillä ympäröivä yhteiskunta heiluu ja meillä on tosi vähän rahaa niin että minä nöyrästi pyytäisin yhteistyötä kuntaliiton kanssa elikkä en voi pakottaa mutta nöyrästi pyydän

nuorisovaltuustoista vanhusneuvostoista vammaisneuvostoista puhuttiin

vammaisneuvostosta haluan todeta sen että kuntalain pohjaesityksessä ne eivät ole lakisääteisiä mutta tulen lakisääteistämään ne elikkä tulen esittämään tänne sellaisen lain jossa ne ovat lakisääteisiä

asia

mutta myöskin peräänkuuluttaisin sellaista vaihtoehtoa sellaista mahdollisuutta että kuntien yhteistyönäkin voisi perustaa niitä välttämättä ei tarvitse olla joka kunnassa omaa vaan kuntien yhteistyönäkin voidaan vammaisneuvostot perustaa

keskustelua ei syntynyt

mitäs muuta

tässäpä se taisi

kyllä siinä meillä aika paljon tekemistä riittää elikkä on tietysti palkkaus mutta myös työn vaativuuden arviointi myös kaiken kaikkiaan erilaiset koulutusmahdollisuudet ja työhyvinvointiin ja työterveyshuoltoon satsaaminen

kaksi vastauspuheenvuoroa vielä edustaja heinonen ja edustaja essayah ja sitten mennään puhujalistaan

edustaja heinonen olkaa hyvä

keskustelua ei syntynyt

asia

asia

asia

asia

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

mäntylä

miss

kiina haluaako ministeri mäntylä

olkaa hyvä ministeri mäntylä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

ilman uusia toimenpiteitä kuntatalouden tila uhkaa heikentyä tulevina vuosina huolestuttavan paljon

asia

rakennepoliittisessa ohjelmassa tavoiteltuja säästövaikutuksia voidaan sisällyttää valtionta louden kehyspäätökseen ja talousarvioesityksiin siinä tahdissa kuin on riittävän täsmällisiä tietoja toimenpiteistä ja luotettavia arvioita niiden vaikutuksista

arvoisa puhemies

kuntien taloustilannetta tulevaisuudessa helpottaa myös hallituksen eduskuntaan tuoma uusi laki joka velvoittaa valtion rahoittamaan täysimääräisesti uudet tehtävät ja velvoitteet

valtiontalouden tarkastusvirasto kehuu tätä uutta lakia tänään julkaistussa raportissaan

tarkastusvirasto sanoo että täyden rahoituksen turvaava laki on askel oikeaan suuntaan koska se korjaa aiempaan järjestelmään sisältyneen kannustimen säätää kunnille tehtäviä ilman että niille tarvitsee heti löytää rahoitus kehysjärjestelmässä

uusi julkisen talouden ohjausmalli huomioi kuntien taloudellisen tilanteen paremmin kuin nykymalli

nyt uudistamme julkisen talouden ohjausta siten että kunnat huomioidaan julkisen talouden kokonaisuudessa ja valtion kuntia koskeville toimenpiteille saadaan rajoitteita

uudistus on varmasti tervetullut koko kuntakenttään

mutta sitten vielä muutama sana siitä että kuntien tehtäviä ja velvoitteita pitää edelleen vähentää jotta saadaan velkaantuminen taittumaan

uusiin menolupauksiin ei yksinkertaisesti ole varaa jos meinataan pitää ihmisten peruspalvelut kunnossa ja estää kokonaisverorasituksen nousu kohtuuttomaksi

tärkein toimenpide olisi mielestäni se että me tässä salissa yksissä tuumin pidättäytyisimme uusien menoerien ottamisesta kunnille tai valtiolle

ihan lyhyesti arvoisa puhemies totean että sähköiset järjestelmät ja digitalisaatio ovat asioita joilla voidaan myöskin toimintoja tehokkaasti hoitaa ja tehostaa ja myöskin saada taloudellista hyötyä

kiitos